taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamista sekä käsittelyssä noudatettavaa ympäristösuojelulakia

tuottajat joutuvat kilpailemaan kotimaan markkinoilla myös sellaisten tuontituotteiden kanssa jotka eivät täytä kotimaiselle tuotannolle asetettuja korkeita standardeja

näettekö kun paljon tuolla maailmalla matkaatte onko minkäänlaisia mahdollisuuksia ja aiheuttavatko nämä ruokakohut niin kiinassa kuin nyt saksassa jota pidetään luotettavana tuottajamaana nyt sen että edes keskustellaan siitä että maailman kauppajärjestelmää voitaisiin muuttaa niin että se olisi entistä oikeudenmukaisempi ja ottaisi muutkin asiat huomioon kuin pelkän bulkin

on selvää niin kuin edustaja naucler sanoi että tämä ei saa johtaa siihen että tämän ratkaisun varjolla joitain muita omaisuudensuojan kysymyksiä lähdetään liudentamaan

tämä on mielestäni kaikkein tärkein asia silloin kun mietitään niitä traagisia asioita mitä kauhajoella ja jokelassa tapahtui

nyt toimeksi hallitus

viranomaisten tiedonvaihdossa on muutenkin suomessa puutteita mutta tässä jos missä sitä tarvitaan

korkeita kustannuksia on erittäin vaikeata siirtää ketjun läpi lopputuotteen hintaan vaikka kuluttajat selkeästi hyötyvät korkeasta elintarviketurvallisuuden tasosta

se ei näin voi olla eikä tämä ole mikään ennakkotapaus siihen vaan tämä on yksittäinen asia jossa halutaan edistää sellaista elinkeinoa johon meillä suomessa on luontaiset edellytykset elikkä kalastusmatkailua

mutta se eläinten työterveyshuolto se terveydenhuolto ohjelma se on niin kattava ja tätä ennalta ehkäisevää työtä mitä edustaja eestilä täällä puheenvuorossaan kertoi tehtävän tehdään niin usein että siinä ei voi tapahtua niin että siellä ylilääkitään vaan siellä pysytään koko ajan sillä tasolla mitä se eläin tarvitsee ei yli eikä ali vaan sillä tasolla mitä eläin tarvitsee

meidän on välttämätöntä pakollista selkeyttää säädöksiä hoitaa tiedotus paremmin kuin tähän asti on hoidettu ja tuoda ne tosiasiat esille mitä kaikkea tämä merkitsee

liittymispakosta vapauttamiseen sisältyy erillinen siirtymäsäännös jo pitkällä suunnittelussa olevien hankkeiden loppuun saattamiseksi ja jotta rakenteilla olevat hankkeet rakentuvat valmiiksi

rakentamistoimenpiteet muodostavat selväpiirteisen rajan siirtymäsääntelyn soveltamiselle mutta valmistelussa ei ole aina osoitettavissa täysin selväpiirteistä rajakohtaa jossa suunnittelu tai valmistelu olisi muodostunut aktiiviseksi

valiokunta korostaa myös että pienen ja keskisuuren yritystoiminnan elintarviketuotantoa ja jalostusta tulee helpottaa ja joustavoittaa elintarviketurvallisuutta vaarantamatta kansallisten viranomaisten joustoilla ja eun lainsäädännön puitteissa tietenkin

myöskin se tietää sitä että silloin sitä lääkitystä ei tarvita niin paljon kun päästään hoitamaan niitä jo hyvissä ajoin eikä pääse puhkeamaan se tauti

ja tätä työtä ollaan nyt tässä tekemässä mutta ne virheet täytyy meidän tunnistaa ja tunnustaa niin kuin on tehty ja tiedotusta pitää edelleenkin tehostaa

tämä tuo juuri tähän ehdottomasti sen vastauksen ja vastaa siihen tarpeeseen

haja asutuksen typenpoisto on erilainen asia kuin mitä se on taajamissa siinä mielessä ettei voida laskennallisesti lähteä liikkeelle siitä mitä siellä tuotetaan koska siellä kasvit käyttävät ne ravinteet hyödykseen

maa ja metsätalousvaliokunta esittää kahteen pykälään täsmennyksiä niin että ei tule tulkinnanvaraisuuksia ja myöskin sitä että toiminnanharjoittajat ovat samalla viivalla näiden asioiden osalta ja sillä tavoin toteutuu myöskin yhdenvertaisuus tässä asiassa mutta korostan vielä toisen kerran sitä että omaisuudensuojasta täytyy pitää kiinni niin kuin perustuslaki edellyttää

näiden terveydenhuolto ohjelmien laajempi hyväksikäyttö ja laajentuminen kaikille tiloille on ehdottoman hyvä asia ja sitä pitää edistää kaikella tavalla

rakentamistoimenpiteiden aloittamiseen voidaan rinnastaa se että asiassa on tehty rakennusurakoitsijan kanssa sopimus ja rahaliikennettä on tavalla tai toisella käynnissä tai käynnistymässä

ja tästä esimerkkinä se että esimerkiksi meillä etelä savossa vesistöjen tila on kohentunut viimeisien vuosien aikana ei heikentynyt ja ne sieltä muuten valuvat sitten vasta sinne itämereen eikä päinvastoin

vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan läpinäkyvyyttä pyritään parantamaan säätämällä laitoksen taloudenpidon eriyttämisestä toimintakertomuksesta tietojen julkaisemisesta sekä vesihuollon tietojärjestelmästä

tässä asiassa hallitus myöskin esittää että viljelijöiden eläkevakuutusmaksuja korotetaan aivan samoin kuin tuossa edellisessä yrittäjien osalta

säännösmuutosten tarkoituksena on yhtäältä parantaa mahdollisuuksia laitosten toiminnan ja talouden seurantaan ja julkisuusvalvontaan sekä toisaalta varmistaa laitosten edellytykset huolehtia toimintavarmuudestaan

kaikki tämä sen jälkeen kun täällä on todettu ministerien suulla muun muassa että kenenkään sosiaaliturvaa ei leikata vaan ne etuudet säilytetään ennallaan

elintarvikkeiden verkottunut tuotanto raaka aineiden kasvava kansainvälinen kauppa elintarvikkeiden muuttuminen koostumukseltaan yhä useammasta aineesta koostuviksi vaikeuttavat huomattavasti elintarviketurvallisuuden valvontaa

tarvitaan myös lakiuudistuksen aktiivista seurantaa jotta voidaan varmistaa osoittautuvatko vesihuoltolaitoksen toiminnan ja talouden läpinäkyvyyden parantamiseksi esitetyt toimenpiteet riittäviksi ja oikein suunnatuiksi

se on aivan samalla tavalla myös sosiaaliturvaa ja nimenomaan lomituksen osalta sitä että sijaisapu tulee entistä kalliimmaksi ja arvokkaammaksi viljelijöille tilanteessa jossa he eivät voi kerta kaikkiaan sairauden tai raskauden takia omaa ammattiaan harjoittaa

läpinäkyvyyden parantamiseen liittyy myös tarve tiedottaa vesihuoltoon liittyvistä suunnitelmista nykyistä paremmin tarve selvittää riittävästi hankkeiden kohtuulliset ja tasapuoliset kustannukset sekä parantaa hankkeiden ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä

hallitus on omassa ohjelmassaan moneen kertaan alleviivannut sitä että se kantaa huolta suomalaisesta ruuantuotannosta sen kannattavuudesta kannustaa maaseudun yrittäjyyttä ja pitää huolta maaseudun ihmisistä

leikkaatte hallitus leikkaa niin maatalouden alalta kuin muiltakin sektoreilta jotka koskevat maaseudulla asuvia ja yrittäviä tahoja ja yrityksiä ja henkilöitä

vaikka kokonaisuudessaan asiakkaan suoja vesihuollossa paranee uudistuksen myötä niin tietoa uudistuksesta täytyy saada välitettyä ihmisille

satotasot voivat maailmalla monin paikoin laskea ja sadon laatu heiketä nykyisestä

tilanteessa jossa maatalouden kannattavuus on ennennäkemättömissä vaikeuksissa ja heikentynyt merkittävästi hallitus lisää omilla käytännön toimenpiteillään sitä rasitusta edelleen ja heikentää näin myöskin viljelijöiden ja maatalouden kannattavuutta

puhemies

viljelijät ovat kolmen kohdan loukussa

puhemies

nämä molemmat ovat liitoksissa merkittävällä tavalla tähän lakiuudistukseen ja molemmista näistä on myöskin otettu osioita huomioon tässä valiokunnan mietintötekstissä

hallituksen toimenpiteiden joissa leikataan erittäin useasta paikasta lisätään kustannuksia toinen on se että markkinoilta saatava tuotto tällä hetkellä laahaa koko ajan jäljessä eikä vastaa läheskään kustannuksia ja kolmas on se että ilmasto olosuhteet ja tämän vuoden säät ovat olleet aivan katastrofaaliset viljelijöiden kannalta

puhemies

valiokunta ehdottaa myös muutamia tarkennuksia ja lisäyksiä lakipykäliin sekä ykköslakiin että kakkoslakiin

on kuitenkin asioita joita nyt olen havainnut ja julkisuuteen on tullut hallituksen toimenpidekukkarossa joiden vaikuttavuus aidosti harmaaseen talouteen kannattaa kyllä ministeri ihalainen myöskin miettiä niiden vaikuttavuus aidosti harmaaseen talouteen niin että emme tee sellaisia toimenpiteitä joilla kuitenkin rehellistä työntekoa ja rehellistä yrittämistä hankaloitetaan

valiokunta pitää hyvänä viimeaikaista suuntausta jossa ylijäävän ruuan jakamista edelleen on pyritty helpottamaan elintarviketurvallisuutta vaarantamatta

yksi tällainen julkisuuteen tullut tieto on kuljetusalalla liikennelupajärjestelmän uudistaminen

siinä esityksessä joka nyt on lehdistössä ollut on kyllä sellaisia piirteitä jotka saattavat vaikuttaa yrittämisen edellytyksiin ja vaikeuttaa niitä hyvin merkittävällä tavalla alueella jossa harmaan talouden osuus on äärimmäisen pieni

valiokunta pitää myös tärkeänä ettei tuotteen alkuperää hämärretä kauppojen omien tuotemerkkien käytön kautta

siksi kannattaa kyllä miettiä kaksi kertaa ennen kuin ihan kaikkia mahdollisia asioita

tämähän ei tämä nyt tällä tavoin esille tuo

käydään nyt vielä kerran läpi se iso kuva taloudesta jota hallitus on onnistuneesti hoitanut

elintarviketietoasetuksen yleisen vaatimuksen mukaan elintarvikkeen alkuperämaa on ilmoitettava jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan

tuossa ehdotuksessa ei ole ainakaan en ole havainnut että missään olisi selvityksiä jos liikennelupajärjestelmä ja pakko ulotetaan kaikkiin traktoreihin joissa olisi näytetty ja nähtävillä että se olisi se harmaan talouden yksi ilmenemismuoto

jälleen kerran eduskunnan selkeä enemmistö osoittaa sen että ruuan alkuperämerkinnät pitää tehdä pakollisiksi

valiokunta pitää nykyistä alkuperämerkintöjen ilmoitusvelvollisuutta edelleen riittämättömänä erityisesti jalostettujen tuotteiden osalta ja katsoo että jatkossa on kansallisesti eu tasolla ja kansainvälisesti huomattavasti laajennettava parannettava sekä selvennettävä elintarvikkeiden alkuperämerkintöjä

miten luodaan uusia työpaikkoja uusia yrityksiä innovaatioita ja sitä paljon kaivattua kilpailukykyä

tämä edustaja kalmarin tekemä lakialoite on erinomaisen hyvä ja hän tuossa perusteellisesti omassa puheenvuorossaan sen myöskin esitteli ja niitä perusteita kertoi miksi näin pitää olla

valiokunta pitää välttämättömänä esimerkiksi ainesosana käytettävän lihan alkuperämerkintöjen säätämistä pakolliseksi nopealla aikataululla jotta kuluttaja voi varmuudella tietää missä maassa ja minkälaisissa olosuhteissa ruoka on tuotettu

elikkä siinä mielessä toivon että nämä käydään hyvin tarkkaan lävitse ettei tehdä sitten toiseen suuntaan meneviä johtopäätöksiä ja hankaloiteta yrittämistä tältä osin

mehän viime kaudella tässä talossa ja tässä salissa yksimielisesti hyväksyimme ruokaselonteon yhteydessä olleen mietinnön ponnessa sen että nuo alkuperämerkinnät tulee saattaa pakollisiksi

tältä osin se ei ole mielestäni tekninen vaan siinähän on nimenomaan erittäin merkittäviä seikkoja näiden uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseksi tuotu esille ja on myöskin osoitettu niihin aika lailla paljon määrärahoja

jotta me näistä saisimme sitä uutta nokiaa syntymään niin onko niin että nämä esitetyt rahat ja toimenpiteet nyt varmasti riittävät siihen isoon tavoitteeseen joka meillä myös toisaalta on ja myös mahdollisuudet siihen

meillä on lainsäädäntö jossa meidän tulee tietää sen tuolin puuosien alkuperä jolla me istumme mutta meillä ei ole vielä lainsäädäntöä jolla me voisimme varmasti tietää sen ruuan alkuperän jota me suuhun laitamme

valiokunta toteaa että suomessa antibioottien resistenssiongelma on toistaiseksi vielä hyvin vähäinen verrattuna muihin eun jäsenvaltioihin mutta tilannetta on tarpeen seurata

ymmärrän hyvin tuon tuolin puuosien alkuperän pakollisen merkinnän kauppapoliittisista syistä ja laittomien hakkuiden osalta mutta tässä ruuan alkuperämerkinnässä on aivan samasta asiasta kysymys eli reiluista markkinoista

mikrobilääkeresistenssi elintarviketurvallisuusuhkana on kasvava ja vakava globalisaation aiheuttama ongelma

yhtenä potentiaalisena riskitekijänä alkutuotannossa voidaan pitää suomen ja koko euroopan heikkoa valkuaisomavaraisuutta

olen samaa mieltä pääministerin kanssa siitä että viennin edistämisessä yrityksillä on merkittävin rooli ja siellä harjoitettavalla yhteistyöllä mutta myös valtion rooli on merkittävä

puhemies

maailman terveysjärjestön mukaan epäterveelliseen ruokavalioon vähäiseen liikuntaan tupakointiin ja elintapoihin ylipäänsä liittyvät sairaudet muodostavat suurimman taloudellisen uhan teollistuneissa maissa

siksi valtion rooli viennin edistämisessä on äärimmäisen tärkeä

hemmilä tässä totesi ed

meillä euroopan unionin sisälläkin on erilaisia lainsäädäntö ja säädöskäytänteitä jotka koskettavat ruuantuotantoa säädöksistä ympäristönäkökulmista eläinten hyvinvointisäädöksistä ja monista muista

kun vaikkapa ruotsi on selkeästi lisännyt voimavarojaan siihen suuntaan ja markkinoi omaa osaamistaan omia tuotteitaan yhdessä yritysten kanssa ja suomi on vähentänyt niin eikö tämä nyt herra pääministeri ole hieman ristiriidassa tämän strategian kanssa